arvoisa puhemies

mutta minua ihmetyttää pääministeri stubb että annoitte tehtävänkuvauksena ympäristöministerille sääntelyn purun

tällä viikolla kuitenkin olemme uutisista saaneet lukea esimerkiksi siitä että talvivaaran toimitusjohtajaa voi odottaa jopa kuuden vuoden vankeusrangaistus ympäristörikoksista nimenomaan

edellisen ympäristöministerinkin aikana oli aika vaikea hoitaa tätä talvivaaran ympäristökatastrofia

voitteko te pääministeri stubb olla todella sitä mieltä että ympäristösääntelyä pitäisi heikentää ja tällaisia katastrofeja ei pitäisi estää

arvoisa puhemies

te pääministeri stubb olette puhunut paljon siitä että meidän ei pidä jättää velkaa lapsillemme eli meidän pitää ehdottomasti hoitaa lastenlastemme ja lastemme edestä tämä velka asia

mutta minusta taloudellista velkaa paljon pahempi on se että me jätämme tuleville sukupolville perinnöksi pilaantuneet vesistöt saastuneen ilman ja säteilevät jätteet

halusin äänestää jaa

eikö ympäristöministerin tehtävä ole puolustaa luontoa ja ilmastoa pikemminkin kuin pyrkiä purkamaan meidän vesiä ja metsiä suojelevaa sääntelyä

herra puhemies

herr talman

arvoisa puhemies

millä tavalla taataan sitten kun näitä jakeluteitä ja kanavia tulee paljon enemmän että kaikkien operaattoreitten ja toimijoiden kanavilla on saatavissa tämä veroilla maksamamme ylen tuotanto

tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen herättää tietenkin monenlaisia tunteita ja herättää myöskin pohdintoja siitä säilyykö liikenneturvallisuus sillä hyvällä tasolla mihin se nyt on saatu

kun tätä asiaa viime syksynä alettiin käsitellä niin silloin puhuttiin paljon siitä että liikkuvaa poliisia ei voisi lakkauttaa sen takia että miehistö vähenisi tuolta kenttätyöstä

mutta liikenneministeri on ollut myös valmistelemassa tätä asiaa ja päätöstä ja uskon että sisäministeriön ja liikenneministeriön hyvällä yhteistyöllä tämä kenttätyö ei vähene ja uskon että tämän hallinnonuudistuksen myötä niin kuin sisäministeri räsänen tuossa juuri äsken kuvasi näitä hallinto organisaatioita keventämällä sinne kentälle voidaan saada jopa enemmän työntekijöitä

arvoisa herra puhemies

minunkin kysymykseni pysyttelee maaseudulla

yhteiselo kantaväestön kanssa ei tänäkään kesänä ole sujunut ongelmitta eikä myöskään marjayritysten kanssa jotka majoittavat ja huoltavat heitä mitenkuten ja maksavat meikäläisittäin heille surkeaa palkkaa

arvoisa työministeri miten on mahdollista että vuodesta toiseen meille tulee turistiviisumilla poimijoita joita eivät näytä koskevan säällisen työehdot sen enempää kuin inhimillinen kohtelukaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse asiassa haluaisin juuri tästä ruotsista kysyä tarkemmin koska ruotsissa myöskin on näitä marjanpoimijoita tosi paljon mutta siellä ei tämänkaltaisia konflikteja ole ollut kuin meillä

sitten toisekseen vaikka nämä marjanpoimijat ovat yrittäjän asemassa täällä suomessa he ovat erinomaisen tiukasti riippuvaisia näistä yrityksistä jotka heiltä näitä marjoja ostavat

arvoisa puhemies

nyt on kuitenkin niin että enin osa näistä ihmisistä jotka käyvät hakemassa leipää ja erilaisten järjestöjen keräämää ruokaa noista leipäjonoista elää erilaisten perusturvatukien varassa

ja jos ajatellaan nyt tätä kehitystä mitä viime vuosina on tapahtunut niin monet hinnat ovat nousseet vuokrat ovat nousseet ja nämä meidän tuet ovat jääneet kerta kaikkiaan jälkeen

ensi vuonna sitä tänne tulee ja tämän eun ruoka avun tarkoituksena on torjua syrjäytymistä tukea sosiaalista osallisuutta ja vähentää köyhyyttä

arvoisa puhemies

hallitus on päättänyt osana lisätalousarviota myydä valtion omistaman alkoholiyhtiö altian osakkeita

vaikka esityksessä painotetaan kotimaisen tuotannon ja työllisyyden turvaamista kauppa todennäköisesti vain jouduttaa tuotannon myyntiä ulos suomesta

suomalaisia yhtiöitä haalineet ulkomaiset sijoittajat ovat osoittaneet etteivät ne ole kiinnostuneita suomalaisesta työllisyydestä ja hyvinvoinnista vaan alistavat hankintansa omille ylikansallisille konsernistrategioilleen

omistajaohjausministeri haavisto miten altian myynti palvelee hallituksen tavoitetta työllisyyden nostamisesta mistä täälläkin on muutamaan kertaan jo keskusteltu

nyt sanoisin että tässä on aika vähän puhuttu ohjelmatoiminnasta mutta minä uskon että yleisradiossa ollaan erityisen iloisia siitä että monen vuoden veivaamisen jälkeen rahoituksesta on selkeä tieto ja juuri tähän tietoon perustuen siellä voidaan suorittaa ohjelmatoiminnan suunnittelua paremmin kuin tähän asti

nythän on käynyt sillä tavalla että kotimaisen ohjelmatuotannon määrä on laskenut ja myös kotimaisten pienten tuotantoyhtiöitten asema on ollut todella tukala

uskon että näillä päätöksillä me saamme entistä paremman ja monipuolisemman yleisradion ja se mikä on myös tärkeätä mielestäni tässä on se että hallintoneuvosto voi ennakkoon arvioida näitä yleisradion uusia palveluja

niin kuin täällä on jo moneen kertaan mainittu painopiste on liikennehankkeissa perusväylänpidossa ja nyt on painotettu erityisesti tätä rataliikennettä

uskon myös että tämän rahoituspäätöksen jälkeen myös tätä alueellista toimintaa voidaan kohentaa koska myös siihen on näitä leikkauksia jouduttu tekemään kun ei ole ollut tietoa siitä miten tämä rahoitusratkaisu tehdään

ministeri mainitsi että siellä missä on joukkoja käytetään joukkoliikennettä mutta miten harvaan asutuilla alueilla järjestetään nämä kulkemiset

arvoisa puhemies

minä katson myös että palvelusajan lyhentäminen on tasa arvokysymys sillä juuri miehet ovat edelleen pakotettuja tässä maassa varusmiespalvelukseen vaikka aika ja tilanne ovat muuttuneet sitten viime sotien

aseistakieltäytyjien varusmiespalvelukseen verrattuna ylipitkään siviilipalvelukseen ei mielestäni ole perusteita

kun puolustus perustuu entistä enemmän korkeaan teknologiaan ei ole mielestäni mitään perustetta rangaista nuoria miehiä siitä etteivät he halua tarttua aseisiin

siviilipalveluksen pitkä kesto aiheuttaa myös turhan suuren tauon esimerkiksi opiskelusta ja opinnoista ja katson että tällainen kohtelu on epätasa arvoista

mielestäni tällainen pitkälti miehiä sortava kohtelu pohjautuu vähän vanhakantaiseen ajatukseen siitä millainen miehen tulee olla ja millaisen pohjan armeija antaa miehelle

siellä on esimerkiksi yliopistoissa toimivia apurahoilla työskenteleviä ihmisiä jotka maksavat esimerkiksi työhuoneestaan vuokraa mutta heidän eläkekertymänsä ei sitten kartu

samoin siellä on paljon esimerkiksi maahanmuuttajanaisia jotka mielellään ryhtyvät yrittäjiksi ja muita tämänkaltaisia ryhmiä

onko esimerkiksi suvausta ajateltu käyttää tai tehdä näitten ryhmien suhteen ja millä tavalla esimerkiksi näitten akateemisten pätkätyöläisten tilannetta on aiottu parantaa

nyt hallitusohjelmassa luvattiin vähentää nuorisotyöttömyyttä nuorille suunnatulla yhteiskuntatakuulla ja siellä keinoina ovat muun muassa etsivä nuorisotyö ja työpajat

mitkä olisivat niitä tehokkaimpia keinoja joilla tämä takuu toteutetaan

terveydenhuollon vanhustenhoivan lasten päivähoidon peruskoulut ammatilliset oppilaitokset lukiot sekä sosiaalipalveluita

suomessa kunnilla on ratkaiseva merkitys ihmisten arkisessa elämässä siksi hallituksen ja eduskunnan täytyy varmistaa että jokainen kunta pystyy toteuttamaan hyvinvointivaltion periaatteita myös tulevaisuudessa

kunnat ovat jo ulkoistaneet ison osan palveluistaan

yksittäisten terveysasemien yksityistämisellä on vaikutuksia koko maahan eivätkä kunnat ole riippumattomia toisistaan

mitä pidemmälle nykykehitys jatkuu sen kalliimmaksi voi terveysbisnes hinnoitella itsensä

arvoisa puhemies

toisaalta isotkin kunnat ja kaupungit ovat ulkoistaneet yhä enemmän palveluitaan erilaisille kuntayhtymille ja omille yhtiöilleen ja luovuttaneet päätösvaltaa monenlaisille hallintohimmeleille

kunnat hoitavat niin monia erilaisia asioita ja ovat niin erilaisissa tilanteissa ettei voida määritellä yhtä ainoaa täydellistä kuntakokoa tai kunnan rakennetta

julkinen liikenne on järkevintä meidän mielestämme toteuttaa koko palvelu ja työssäkäyntialueen kokoisena kun taas lähikoulusta pitäisi voida päättää kaupunginosassa

nyt kun näitä aloja varsinkin tätä kulttuurialaa ilmeisesti supistetaan niin haluaisin kyllä puolustaa näitä kulttuurialan opiskelijoita

heistä hyvin monet ovat sijoittuneet vapaan kulttuurielämän piiriin ja vapaitten ryhmien toimintaan että vaikka he eivät suoraan työllisty johonkin tiettyyn ammattiin niin heistä on alueilla ollut aivan erinomainen ilo ja hyöty kulttuurin toimijoina

arvoisa puhemies

perussuomalaiset haluaisivat nyt mukaan kuntauudistuksen valmisteluun

hyvä että edes nyt

viime vuoden syksyllä taisi hallitus tarjota oppositiolle mahdollisuutta tulla mukaan mutta tarjous ei jostain syystä kelvannut

suurin osa museoista ja gallerioista sijaitsee täällä pääkaupunkiseudulla mutta myös alueilla ja syvällä maaseudulla pitäisi pitää huolta siitä että ihmisillä olisi myös tämän kaltaisia palveluja

välikysymyksestä saa sen kuvan että vuosikymmenen tai kahden päässä olevista ongelmista ei tarvitse nyt välittää jatketaan vain nykymenolla

ja vielä yksi huomio

kuntauudistuksen pääkysymys on kansanvallan edistäminen

vasemmistoliitto haluaa suomeen sellaiset kunnat joissa kansanvaltainen päätöksenteko toteutuu ja jotka ovat riittävän vahvoja järjestämään ja tuottamaan kuntalaisten tarvitsemat palvelut

ne kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden sekä palauttaa päätösvalta vaaleilla valituille päättäjille että palauttaa palvelut kunnan omaksi työksi

sen sijaan että hyväksymme markkinaehtoiset kunnalliset palvelut meidän on purettava päätöksenteon himmeleitä selvennettävä tukiviidakoita ja parannettava kuntatyöntekijöiden asemaa

vasemmistoliitto vaatii että kuntakoon kasvattamisen yhteydessä on luotava toimivia kaupunginosavaltuustoja tai lautakuntia joiden avulla lähidemokratiaa ja kunnan omana työnä tuotettavia palveluita aidosti edistetään

minusta on aivan erinomaista että tämmöinen selonteko on tehty ja täällä on nyt näissä monissa puheenvuoroissa käsitelty demokratiaa ja sen puuttumista hyvin monesta näkökulmasta ja se osoittaa todella sen että meillä on demokratiavaje joka kasvaa ja että eriarvoisuus lisääntyy

pelkästään tällainen mekaaninen ikärajan alentaminen ei lisää äänestysaktiivisuutta jos ei sitä äänestämistä koeta itselle tärkeäksi

minä katson kyllä että tärkeätä olisi että kouluissa ja nuorten yhteisöissä tällaista demokratiakasvatusta tehtäisiin enemmän ja että niillä nuorilla olisi aito kokemus siitä että he vaikuttavat

asuntopula on erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä opiskelija ja kasvukeskuksissa suuri ongelma

tämä ongelma tiedostettiin jo hallitusneuvotteluissa ja nyt siihen haetaan ratkaisuja hallitusohjelmaan kirjatulla asuntopoliittisella toimenpideohjelmalla jossa on huomioitu eri ryhmät kuten maahanmuuttajat vähävaraiset eläkeläiset opiskelijat pitkäaikaisasunnottomat ja kehitysvammaiset sekä ikäihmiset

erityisesti kuntien rooli nousee asuntojen tuotannossa merkittäväksi

rakennusalan keskittymisen lisäksi ongelmana on se että tontteja luovutetaan niin suurina kokonaisuuksina että pienet ja keskisuuret rakennusliikkeet eivät pysty osallistumaan näihin talkoisiin

minä katson että pienen kansakunnan ja erityisesti suomen etu on ollut se että meillä on ollut erinomaisen hyvä peruskoulu ja kaikki jotka ovat koulutusta halunneet ovat sitä tähän saakka saaneet

helsingissä voisi rakentamisen suhteen kehitellä myös vasemmiston jo vuosia ehdottamaa julkisen sektorin omaa rakennusyksikköä joka pystyisi turvaamaan kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen kun se ei ota osakkeenomistajia varten parinkymmenen prosentin katteita

vasemmiston mukaan myös työelämän muutoksista johtuvista syistä olisi tärkeää että suuret työnantajat kuten kaupungit ja kunnat ottaisivat aktiivisemman otteen kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisessa

minä olen kyllä sitä mieltä että nämä tulokset mitä tutkimuksissa on saatu koulutuksesta esimerkiksi kansainvälisissä mittauksissa ovat heikentyneet ja koulujen väliset erot ovat suurentuneet

ja nyt kun nämä leikkaukset tässä ovat suunnittelussa ja lakiesityksenä niin tämä tilanne uhkaa entisestään heikentyä

tarvitaan siis kokonaan uusia toimijoita vuokra asuntomarkkinoille ja osan niistä olisi syytä olla julkisessa omistuksessa jolloin yleishyödyllisyys olisi taattu

lukioilla on maaseudulla sitä paitsi aivan erityisen suuri merkitys

yksi mahdollisuus on tarjota kunnille porkkanaa eli ottaa käyttöön käynnistämisavustukset joiden avulla kohtuuhintaisia asuntoja saataisiin sinne missä hätä on kovin

monen pienen kunnan elinvoima on kiinni hyvistä peruspalveluista joihin myös lukiot kuuluvat

kuntien aktiivinen rooli maanhankinnassa kaavoituksessa rakentamisessa on vasemmiston mielestä tehokkain tapa turvata koti pieni ja keskituloisille

siksi tarvitaan vahvaa asuntopolitiikkaa johon kuuluu valtion tukipolitiikka ja kuntien aktiivinen kaavoitus ja tonttipolitiikka sekä joukkoliikennettä suosiva liikennepolitiikka tavoitteena sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen edistäminen

näistä syistä me emme tätä lakiesitystä voi hyväksyä

arvoisa puhemies

opposition välikysymyksestä ei saa selville mitä vaihtoehtoja sillä on esittää kohtuuhintaisen asuntojen tuotannon lisäämiseksi